tässä keskustelun aikana olisin itse toivonut kovasti että olisi ollut vähän enemmän nöyryyttä ja vähän vähemmän ylpeyttä näistä päätöksistä mitä kehyksissä nyt meille esiin tuli

olisi ollut viisautta arvoisa valtiovarainministeri se että näitä päätöksiä oltaisiin voitu tehdä oikeudenmukaisemmaksi ja korjata niitä virheitä mitä oltiin jo tehty

arvoisa hallitus arvoisat kansanedustajat suomella ei ole varaa luopua subjektiivisesta päivähoito oikeudesta

mutta on totta että hallitus on ainakin ollut johdonmukainen omalle talouslinjalleen

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

tosiaankin itse valiokunnassa ollaan tietenkin näitä käsitelty ja subjektiivinen päivähoito oikeus on täällä aikaisemminkin ollut esillä ja tiedätte varsin hyvin tunteet sen osalta

tämä kertaluontoinen korottaminen on ollut valtavan suuri ja tälle olisi löytynyt myös oikeudenmukaisempi vaihtoehto kuten myös valiokunnassa tästä paljon keskusteltiin eli tämmöinen portaittainen päivähoitomaksujen määräytyminen mutta se tietenkään ei käynyt päinsä

minä uskon että hallitukselle tulevat vielä erittäin yllättävinä nämä kaikki kysymykset ja epätietoisuus joita itse asiassa kunnilla on tällä hetkellä jo valmiiksi olemassa jos puheenvuoro

vastauspuheenvuoro edusti

en meinannut pitää puheenvuoroa mutta sen verran edustaja tanukselta tuli tosiasioiden laukaisemista että on pakko sanoa myös tässä välissä muutama sana

ja täytyy sanoa että valiokunnalla on ollut siihen oikein hyviä huomioita

nyt päivitämme lakia joka toivottavasti tulee voimaan

myös tosiasioiden tunnustaminen olisi tärkeätä myös täällä eduskunnassa jotta me pääsisimme ihan oikeasti näissä asioissa eteenpäin eikä jankuteta ja jarruteta jatkuvasti ja palata jatkuvasti siihen samaan keskusteluun

ne ovat onnellisia perheitä

minä olisin enemmän huolissani siitä että lapsella ei ole huolehtivia aikuisia ympärillä eikä ole sitä rakkautta mitä lapsi ympärillensä tarvitsee

tämä on puhuit tunteista ja siitä kuinka tärkeätä on kuunnella myös ihmisten tunteita ja tuntemuksia hyvin nöyryyttävä keskustelu myös näille perheille ja näille ihmisille jotka käyvät läpi todella vaikeita asioita

me palaamme jatkuvasti näihin samoihin ongelmiin ja ikään kuin tuomme heidät framille siitä kuinka he ovat epäonnistuneet ja kuinka he ovat erilaisia ihmisiä vääränlaisia ihmisiä ja vääränlaisia perheitä

tähän pitää tulla ihan oikeasti muutos

se on suomen oikeus ja se on näiden ihmisten etuoikeus mikä on ollut liian pitkään vaiettuna

mutta on ihan totta että varhaiskasvatus on asia jota olemme kaikki suomalaisessa yhteiskunnassa arvostaneet ja siitä olemme saaneet olla ylpeitä

lapset asetetaan eriarvoiseen asemaan kunnat asetetaan eriarvoiseen asemaan

kuten tuossa aikaisemminkin sanoin niin kun nämä säästöt kohdistuvat meidän lapsiimme se on täysin väärä paikka

on paljon parempi se että yhteiskunnassa on vahvoja lapsia kuin rikkinäisiä aikuisia ja jos näitä säästöjä tehdään tällä tavalla nyt niin väistämättä ne löydetään myös edestä tulevaisuudessa

kaiken lisäksi tämä esitys joka nyt parhaillaan on tulossa meille eduskuntaan ottaa ennen kaikkea tasa arvon osalta tuntuvia askeleita taaksepäin kun nyt pitäisi miettiä juuri niitä tapoja ja keinoja joiden avulla naiset saataisiin paremmin työelämään

pitäisi miettiä kotihoidon tukea ja kaikkia muita kannustinloukkuja joita valitettavasti tässä yhteiskunnassa on tälläkin hetkellä olemassa

itse olen hyvin huolissani esimerkiksi maahanmuuttajanaisten työllistymisestä

eli kyllä näitä ongelmia jo tälläkin hetkellä riittää ja tämä suunta ei valitettavasti ole se jolla me saamme parannettua naisten työllisyysastetta

kaiken kaikkiaan toivon että nämä huolenaiheet ovat yhteisiä

näihin voidaan vaikuttaa ensisijaisesti tietenkin valiokunnassa kun tämä sinne tulee mutta toivon että myös hallituksen ministerit ja erityisesti tämä perheministeri josta olemme tänään paljon puhuneet ottavat tämän asian kokonaisvaltaisesti

arvoisa puhemies

jos olemme lainkaan seuranneet mitä irakissa tapahtuu mitä syyriassa tapahtuu mitä tällä hetkellä itse asiassa afganistanissa tapahtuu niin tämän ei pidä missään nimessä olla yllättävää

mutta täytyy muistaa että jokaista turvapaikanhakijaa jokaista perhettä jokaista yksilöä käsitellään suomessa turvapaikanhakijana ja siellä sitten edustaja elo mietitään ja päätetään kuka on mistäkin syystä suomeen tullut

hän on etukäteen päättänyt että tietyt ryhmät eivät kuulu suomeen ja esimerkiksi irakilaisten kohdalla käydään jo kovaa keskustelua ja ollaan palauttamassa suorastaan ennen kuin minkäänlaista käsittelyä ollaan käyty läpi

onko tämä mielestänne oikein sillä maahanmuuttovirastohan on myöntänyt irakilaisille jotka ovat erityisesti irakin keskiosasta tulleet tähän mennessä lähestulkoon aina näitä turvapaikkoja

mutta tässä kuten niin monesti on todettu ja kuten edustaja andersson tässä varmaan moneen kertaan on todennut tämän saman nythän me rajaamme tämän valinnanvapauden perheiltä lisäämme byrokratiaa

olette kehuneet täällä moneen otteeseen näitä reformeja erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformia

on yksi asia tehdä erittäin ikäviä päätöksiä on toinen asia nauttia siitä

ja vielä vaikeampi on ymmärtää itse asiassa sitä että valitettavasti kokoomuslaisia ja keskustalaisia ei näy edes salissa he eivät ole edes paikalla

kylmä suhtautuminen on jotenkin ennennäkemättömällä tavalla kohdistunut ja välittynyt täällä varmasti meille jokaiselle mutta onneksi tässä kuitenkin on jotain

voitteko vielä kerran selventää kun tässä ovat monet kysyneet millä tavalla ja millä taikatempuilla meinaatte toteuttaa näitä reformeja joita kovasti olette täällä tänäänkin jälleen kerran kehuneet

jos jotain positiivista haluaa miettiä niin ainakin itselleni kun edustaja biaudet kysyi mitä suomelle on tapahtumassa ja missä ihmisten hyvyys on kyllä täällä joitain hyviäkin ihmisiä on onneksi paikalla

ihmettelen täällä samalla tavalla kuin edustaja marin ja edustaja andersson perussuomalaisten tätä suurempaa linjaa jota olette tässä hallituksessa harjoittaneet kohta vuoden verran

ymmärrämme yksittäisiä toimia mutta näiden toimien jotka kohdistuvat lapsiperheisiin mitä hallitus nyt tekee kokonaisvaikutus on hyvin surullinen ja se on ehkä tässä kaikista ikävintä

tässä tilanteessa on tietenkin varmaan teidän politiikkanne kannalta jonkinlainen erävoitto kun saatte näitä tiukennuksia ulkomaalaislakeihin jolloin voitte sitten tuolla turuilla ja toreilla kehuskella tällä puolella

sen sijaan että täällä puhutaan kovasti säästöistä ja kuntien tilanteesta ja valtiontalouden tilanteesta niin säästöt kun kohdistuvat näin rajulla tavalla lapsiin uskon vahvasti enkä ole varmaan ainoa joka näkee sen että lopputulos voi olla teille päinvastainen ja sen sijaan että teemme täällä säästöjä voimme maksaa vielä tulevaisuudessa tästä ison hinnan

arvoisa puhemies

olisin toki toivonut että näin tärkeän asian tiimoilta kun olemme vielä tässä vaiheessa iltaa täällä tänään salissa olisi hieman enemmän edustajia ja erityisesti olisin toivonut sitä hallituspuolueen suunnasta

mutta minä uskon kuitenkin että suomalaiset ovat viisaampia ja näkevät kyllä tämän teidän politiikkanne läpi tavalla jota te ette välttämättä sitten täällä valitettavasti näe

yhtä lailla olisin kiinnostunut tietämään kun me kannatamme yhtä lailla pakolaiskiintiöiden määrän kasvattamista ja on täysin totta että näiltä pakolaisleireiltä pitäisi saada paljon enemmän turvapaikanhakijoita kiintiöpakolaisia suomeen

myös sivistysvaliokunnassa meillä on ollut asiantuntijakuulemisia ja niissä oikeastaan lähestulkoon kaikissa jos ei nyt kaikissa on oltu huolissaan tästä kokonaisarvioinnin puutteesta siitä että näitä säästöjä tulee kerta toisensa jälkeen mutta ei nähdä pidemmälle että mikä tämä kokonaisarvio tulee olemaan

nyt tehdään tosiaankin jälleen kerran sarjassamme näitä historiallisia päätöksiä eikä missään nimessä olla viemässä tilannetta parempaan suuntaan

tämä on hyvin surullinen päivä kuten edustaja andersson täällä jo sanoi niin opiskelijajärjestöille opiskelijoille kuin suomalaiselle tulevaisuudelle ja koulutukselle sekä osaamiselle

arvoisa puhemies

toisin kuin hallitus yrittää kovasti väittää ne eivät luo ympäristöä jossa luovasti kehitetään jotain parempaa ja kauniimpaa

toki täällä on korostettu sitä että kunnille annetaan vapaus valita mutta me asetamme kunnat hyvin eriarvoiseen ja hyvin vaikeaan tilanteeseen jolloin ne joutuvat huonojen vaihtoehtojen välillä valitsemaan

se on valmiiksi jo monelta osin hyvää mutta siellä voitaisiin tehdä paljon enemmän mikä olisi lapsen kasvun kannalta erityisen tärkeätä

opintotuki on tämän yhteiskunnan panostus siihen että jokaisella on mahdollisuus panostaa opiskeluun täyspäiväisesti riippumatta siitä minkälaisesta perheestä tulee minkälaisesta taustasta tulee ja onko vanhemmilla varaa tukea opiskelijan opiskelua

opintotuki on tämän yhteiskunnan panostus ennen kaikkea tulevaisuuden osaajiin panostus siihen että meidän nuorilla on mahdollisuus kehittää itseään ja luoda suomeen jotain uutta jotain parempaa

millaista yhteiskuntaa te no täällä ei kovin montaa keskustalaista perussuomalaista ja kokoomuslaista ole haluatte rakentaa

minä ja varmasti täällä moni muu on pettynyt siihen että näistä tavoitteista eli korkeasta sivistyksestä hyvästä menestyksestä ja tulevaisuudenuskosta ei pidetä kiinni

negatiivisen indeksimuutoksen tekeminen ja sen jälkeen koko indeksin poistaminen on hallitukselta hyvin näköalatonta politiikkaa

me olemme valiokunnassa kuulleet lukuisia opiskelijoita lukuisia järjestöjä lukuisia asiantuntijoita jotka paitsi pitävät tätä harmillisena myös näkevät sen että tämä vaikuttaa opiskelijoiden opiskeluaikoihin tämä vaikuttaa ennen kaikkea siihen onko kaikilla opiskelijoilla samanvertaiset mahdollisuudet opiskella suomessa myös tulevaisuudessa

jos täällä edustajan poika ei välttämättä tiennyt näistä indekseistä niin kyllä meidän opiskelijajärjestöt tuntevat hyvin vahvasti sen mitä indeksit tuottavat ja mitä vaikutuksia sillä on opiskelijoiden elintasoon joka on tosiaankin tällä hetkellä hyvin matala

arvoisa rouva puhemies ja hyvä ministeri

tämä on täysin hallituksen omia tavoitteita vastaan eikä varsinkaan auta sitä että työuria pidennetään tai että opiskelijat pääsisivät mahdollisimman nopeasti työelämään kuten me kaikki täällä yhteisesti toki toivomme

yksi niistä on juuri tämä luonnonsuojelualueiden merkitseminen maastoon mikä on tietenkin näin digitalisaation aikaan erittäin positiivinen ja hyvä asia ja se on myös ennen kaikkea säästökohde mikä on tietenkin hyvä sekin

ja sitten lisäksi luonnonsuojelulain poikkeuslupien siirtyminen ely keskuksille on myös järkevää koska siellähän parhaiten tiedetään mitä alueilla tapahtuu

arvoisa puhemies

edelleenkään en ihan saanut tästä ministerin hyvästä alustuksesta huolimatta selvää siitä millä tavalla ja millä menetelmillä näitä rajauspäätöksiä tultaisiin korvaamaan

ja ilman muuta kannatan kollegani edustaja gustafssonin erittäin hyvää vastaehdotusta

kiitoksia

ja minä ottaisin kyllä ihan vakavasti myös näiden luonnonsuojelujärjestöjen huolen siitä että tässä voi pahimmillaan olla kyseessä myöskin heitteillejättö

arvoisa puhemies

tämä on erittäin tärkeä asia ja isis pelottaa koko maailmaa tällä hetkellä

ja tietenkin erityisesti jos mietitään näitä ihmisiä jotka lähtevät pakoon isistä voimme kuvitella että jos sitä pelkoa on täällä niin minkälaista se pelko on siellä paikan päällä kun isis on naapurissa ja heitä on satoja ja satoja

ja isis valitettavasti ei tällä hetkellä ole vain pelkästään syyriassa vaan isis on hyvin pitkälti myöskin irakissa monissa muissakin maissa ja tämä on osasyy myös siihen minkä takia esimerkiksi irakilaiset hakevat turvapaikkaa

palaan edelleen edelliseen kommenttiini siitä että toki näitä syitä pitää katsoa ja myös näitä maita pitää katsoa ja ilman muuta tilannetta uudelleenarvioida mutta toivon että tällaista keskustelua ei käydä julkisuuden kautta vaan annetaan meidän viranomaistemme päättää ja hoitaa se kenelle kuuluu oleskelulupa ja kenelle ei

kuten tässä edellä puhuneet ovat jo maininneet myös tässä arvoisa ministeri on paljon hyvää ja tietenkin meille kaikille on tärkeää että byrokratiaa karsitaan ja sitä kautta saadaan asioita myös sujuvammaksi

mutta olen hyvin samaa mieltä edustaja hassin ja myllerin kanssa tästä viiden vuoden siirtymäajasta

ensinnäkin toivoisin ministeriltä vastausta siihen minkä takia se vuosi tosiaankaan ei riitä ja toivon myös vastausta siihen minkälaisella lausuntokierroksella tämä on käynyt ennen tätä

kokemusten joukossa on myös hyvin kielteisiä kokemuksia koska monet saattavat tehdä hakemukset aivan viime tingassa jotta se johtaa näihin uusiin lisäaikavaatimuksiin

edustajat pakkanen

toivon kovasti että ulkomaalaisia opiskelijoita ei pidetä pelkästään kulueränä sillä monet heistä jäävät suomeen myös tekemään töitä ja sitä kautta varmasti antavat takaisin

esimerkiksi tanskassa on ollut tutkimus siitä että eun ulkopuolelta tulevat opiskelijat ovat tuoneet eniten taloudellista hyötyä huom

toivon kovasti että nyt tietenkin nämä lukukausimaksut ovat tulossa meidän korkeakouluissamme ruvettaisiin puhumaan siitä miten me saisimme myös ulkomaalaiset opiskelijat integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja myöskin sinne kouluyhteisöönsä koska se käsitys mikä itselläni on ollut tavatessani näitä opiskelijoita on että he kokevat olonsa hyvin eristäytyneiksi ja en usko että se ainakaan edesauttaa heidän jäämistään suomeen paistoi korvien edustaja ja humana

arvoisa puhemies

haluan myös omalta osaltani kiittää ministeriä ja kiittää oikeastaan koko maailmaa siitä että on vielä uskoa siihen että asioita voidaan yhdessä hoitaa

haluaisin kysyä vielä ministeriltä erityisesti turpeen energiakäytöstä miten me aiomme sosiaalisesti ja oikeudenmukaisesti hallita turpeen käyttöä tulevaisuudessa